tämä eriarvoistaa eri ihmiset

tässä selonteossa on tavoite asetettu ainakin riittävän kauaksi ettei se ehdi lyödä hallitusta kynsille saman eikä vielä seuraavankaan hallituskauden aikana

minä vain ihmettelen sitä jos sen puolessa tai yhdessä työpäivässä saa tehtyä jos siitä ruvetaan katsomaan onko se pätevä todistus ja kun se oletus jo lähti siitä että kaikki tarpeelliset asiakirjat ovat helposti saatavilla että se puoli päivää tai päivä menee sitten vasta niin kyllä tässä ollaan aika kevein perustein liikkeellä

se on ihan täysin järjetöntä myöskin että on joitain muinaisia historiallisia jäänteitä että jo viroissa toimivat taikka työsuhteissa toimivat ja myöskin järjestöissä vapaaehtoisina toimineet jätettäisiin ulkopuolelle ettei heiltä ollenkaan vaadittaisi näitä otteita

puhdas ympäristö on itseisarvo

luonnonvarojen käyttö koko kansan hyödyksi ja malliesimerkki onnistuneesta luonnonvarojen käytöstä kansallisen varallisuuden kasvattamiseksi löydetään norjasta jossa öljyrahasto on järkevän tulojen sivuun laittamisen seurauksena kasvanut suureksi

jos tällä kaudella hallituksessa olleet kuusi puoluetta arvostaisivat omaishoitajien yhteiskunnan ja läheistensä hyväksi tekemää työtä niin omaishoitoon liittyvät kysymykset olisi ratkaistu kilvan heti vaalikauden alussa vai mitä arvoisat kollegat

tämä on aika merkillistä lainsäädäntöä eivät nämä kyllä mitään ainoita ole mutta suomen lakikirjaa voisi ohentaa aika paljon kun ottaisi maalaisjärkeä käyttöön ja tasapuolistaisi noita esityksiä

sitten toinen kysymys on se että ei ole tosiaan määritelty sitä minkälainen koulutus pitää olla sillä arvioinnin tekijällä ymmärtääkö hän energiasta mitään energiankulutuksen mittaamisesta osaako hän edes energiayksiköitä tai sähköyksiköitä

arvoisa puhemies

se vain riittää että hän on jossain todettu päteväksi ja sitten hänellä on joku lupa myöntää niitä tuloksia

arvoisa puhemies

suomen kansantalous perustuu teollisuusmaaksi poikkeuksellisen vahvasti luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnonvaroista ja niiden jalostamisesta saatavaan arvonlisään

tästä on saatava riittävä kilpailuetu tulevaisuudessakin

hoitopalkkiosta on maksettava vero

omaishoitaja on oikeutettu kolmeen vapaapäivään kuukaudessa jos omaishoitotilanteet ovat ympärivuorokautisia tai jatkuvasti päivittäin sitovia ja raskaita

no nämä ovat vain muutamia epäkohtia millä voi helposti osoittaa että tämä lakiesitys on melko hätäisesti tehty ja siitä tulee ihmisille paljon enemmän vaivaa kuin mitä se sitten parantaa talojen energiatehokkuutta

ulkoasiainministeriön mukaan mekongin alueen alueellisen ja temaattisen yhteistyön kautta suomi on pyrkinyt vaikuttamaan alueellisia ulottuvuuksia sisältävien kehitysongelmien ratkaisemiseen ja toimialakohtaisen yhteistyön lisääntymiseen ja syventämään vuoropuhelua alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden ja alueen maiden kanssa

yli puolella omaishoidon tuella hoidettavista pääasiallinen hoidon tarve oli fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen krooniset sairaudet vammat ja muistisairaudet

edustaja maijala tuossa puheessaan esitti että tämä lakiesitys pitäisi huonosti valmisteltuna palauttaa valiokuntaan ja arvoisa puhemies kannatan edustaja maijalan tekemää esitystä että tämä laki pitäisi palauttaa valiokuntaan uudelleen valmisteluun

tuulivoimapanostaminen tehtiin keskustan johdolla viime hallituskaudella ja tämä strategia on tullut kalliiksi

nämä määrärahat vaikuttavat kuluvan lähinnä kokoustamiseen

arvoisa puhemies

valtiontalouden rakenneongelmat ja kotimaan köyhien ja syrjäytyneiden asema huomioon ottaen ei ole perusteltua että valtio osallistuu temaattisten alueellisia ulottuvuuksia painottavien epämääräisten yhteistyöhankkeiden rahoittamiseen näin suurilla määrärahoilla

on äärimmäisen tärkeää että omaishoitajan asemaa parannetaan ja kehitetään jotta saamme omaishoitajiksi myös nuorempia ikäryhmiä varsinkin kun painopiste on siirtymässä kotihoitoon

arvoisa puhemies

edustaja myllykoski otti esiin tärkeän näkökohdan mitä itsekin mietin mutta en omassa puheessani puuttunut siihen aikaisemmin

valtion pitäisi organisoida mekongin alueen yhteistyö suhteutettuna resursseihin sillä ulkomaisten kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitus velkarahalla ei ole kestävää taloudenhoitoa

luonnonvaroihimme liittyy merkittävää uutta tuotantopotentiaalia uusia avautuvia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia puhtaan teknologian cleantechin kehittämiseen ja näihin liittyvän osaamisen vientiin

siihen tietysti liittyy sekin että ehkä lainsäädännön yhteydessä pitäisi miettiä missä iässä lapsi on itse oikeutettu päättämään seuraako hän sitä uskonnonopetusta tai tilaisuutta vai pitääkö hänen poistua jos hänen vanhempansa ovat sanoneet tai toinen vanhemmista on sanonut ettei saa osallistua

väestön ikääntyminen on tosiasia ja meidän poliitikkojen ja päättäjien tulee näyttää poliittista tahtoa ja oikeudenmukaisuutta puoluerajoista riippumatta siinä että arvostamme ikäihmisiä heidän hyvinvointiaan ja omaishoitajien työpanosta yhteiskunnassamme

mutta tässäkin pitää tarkasti katsoa alat ollaanko todella kärjessä ja saadaanko riittävän nopeasti tuloksia ettei se käänny taas vastaan kauppakilpailussa muualla

arvoisa puhemies

olisi hyvin tärkeää kun nyt korostetaan muun muassa avioeroihin ja kaikkeen muuhun liittyen lapsen kuulemista ja sitä minkä ikäistä lasta pitäisi kuulla että myöskin tähän yhteyteen tulee se että jos tämmöinen suomen kielen taidon oppinut maahanmuuttajalapsi joka on tottunut suomalaiseen kulttuuriin tai joku muu lapsi ihan suomalaistenkin vanhempien lapsi kokee sen mielenkiintoiseksi haluaa olla niin missä iässä hän saa päättää itse uskonnonvapaudestaan

tietysti on hieman arveluttavaa riittääkö viranomaisten into ja osaaminen tähän

maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen metsäntutkimuslaitoksen riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä maa ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus tiken tilastotuotannon yhdistämisellä helpotetaan tutkimus infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostetaan tietovarantojen seurantaa ja tilastojen hyödyntämistä ja jalostamista

arvoisa puhemies

vaikka he olivatkin uutteria työntekijöitä ja saattaa olla että olivat parempikuntoisiakin ja henkisesti paljon vahvempia sotien jälkeen kuin nykyikäpolvet niin kyllä nyt on todella aika luopua haitta astevaatimuksesta näitten kuntoutusrahojen kohdalla

suomessa on kohdeltu huonosti sotiemme veteraaneja ja sodassa palvelleita lottia ja muita sen ikäpolven ihmisiä

mynämäen kunnan alueella sijaitsevan palolaisten

suluissa

sen paremmin eivät kyllä ole asiat nykyään rauhanturvaajiksi ja mahdollisiin eu joukkoihin houkuteltavien nuorten miesten ja naisten kohdallakaan

heillekään ei ole vahingon sattuessa mitään korvauslakia kunnolla olemassa

sen jälkeen kun he sairaalasta pääsevät siviiliin oltuaan siellä hoidossa he ovat omillaan ja puilla paljailla jos sillä reissulla on huonosti käynyt

arvoisa puhemies

takaisinmaksuaikaa halutaan jälleen siirtää hamaan tulevaisuuteen ja lopulta käy todennäköisesti niin että velkoja annetaan anteeksi koska portugalin ja irlannin kokoiset kansantaloudet eivät kykene maksamaan lainojaan koskaan takaisin

terveydenhuolto ja vanhustenhoitopalvelut ovat suomessa suurelta osin lipsahtaneet ulkomaisessa omistuksessa olevien lääkäritalojen ja hoitolaitosten kuten terveystalon sosiaali ja terveysalan yritys attendon asumis ja hoivapalveluja tuottavan mikevan ja mehiläisen haltuun jotka maksavat suomeen veroja suunnattomista liikevoitoistaan vain prosentin verran kun ovat kirjautuneet veroparatiiseihin

entä italia espanja slovenia

ervvn varainhankinnan nykyinen korkotaso on todella alhaalla

miksi hallitus hyväksyy sen että kelan varoista voidaan vieläkin tukea asiakkaan saaman kela korvauksen kautta yksityistä terveydenhuoltoa joka ei maksa veroja suomeen

mitä sitten tapahtuu jos laina aikoja pidennetään

eikö olisi edullisempaa ja kauaskantoisempaa panostaa kunnallisten terveydenhoitopalvelujen kehittämiseen jolloin verorahatkin jäisivät parantamaan kuntien ja valtion taloutta

jälleen pidennettävä takausaika lisää riskiä

hallitus ottaa suuren tietoisen riskin suomalaisten hyvinvoinnin kustannuksella jatkamalla tätä tukipakettipelleilyä

arvoisa puhemies

letkut pitäisi irrottaa ja ajaa leväperäisesti toimineet rahoituslaitokset selvitystilaan ja kriisimaiden tulisi aloittaa terveellä pohjalla oleva velkasaneeraus

arvoisa puhemies

on aivan väärin nuoria ja yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan että työnantajille annetaan mahdollisuus jopa siihen että on nolla tuntia töitä viikossa ja samanaikaisesti tällaiset henkilöt suljetaan pois työttömyyskorvausten piiristä näillä tyhjillä sopimuksilla

oikeastaan suomalaisessa tasa arvon ja hyvinvoinnin yhteiskunnassa ei tulisi sallia tämmöisiä ja näitä on jo vähän liiankin kauan katsottu läpi sormien

etenkinhän tämä kohtaa tässä työllisyystilanteessa nuoria varsinkin nuoria jotka ovat pudonneet ammattikoulutusten ulkopuolelle mutta myös ammattikoulutettuja nuoria ja nyt on jopa akateemisen koulutuksen omaavia joilla on vastaavia nollatyösopimuksia

arvoisa puhemies

tuonnin tilalle pitäisi korvaavaa tuotantoa kotimaahan kehittää

arvoisa puhemies

ennen istuntovapaaviikkoa pidetyssä istunnossa edustaja kataja edustaja soininvaaran myötäilemänä kannatti kiinteistöveron moninkertaistamista

yksi vaihtoehto olisi varmaan verottaa niiltä yrityksiltä jotka veroparatiiseihin siirtävät täältä rahaa ja niiltä varakkailta jotka vievät rahansa veroparatiisien kautta ja joilta verot jäävät keräämättä

vähän epäselväksi on jäänyt miksi maaseutuasuntoja siellähän näitä vanhoja kiinteistöjä enemmän on halutaan kohdella osin eriarvoisesti

pääministeri katainen vaati tekoja

tietysti sen asumisrakenteen vuoksi kohdistuu enemmän maaseudulle tämä kiinteistöverojen korotus tässä tapauksessa jos vanhoilta asunnoilta perittävää veroa nostetaan

tämä hallitus on katsellut tätä touhua varmaan kolme vuotta niin kuin rivikansanedustajatkin täällä mutta hallitus ei ole osoittanut mitään tekoja siihen että nämä ohi virtaavat miljoonat ja verottamatta jääneet liikevoitot ja muut verotettaisiin ja saataisiin eläkeläisille ja lapsiperheille lisää tuloja

jää mietittäväksi kaupunkien osalta pitäisiköhän osakehuoneistoillekin säätää vastaavat verot jotta saataisiin kaupunkikuntienkin budjetit vähän paremmalle tolalle

olisi aika ruveta tosiaan niihin töihin mitä pääministeri katainen perää

hallituksen esityksessä on muutamia eläinten lääkitsemiseen liittyviä käytännön eläintenhoitoon ja elinkeinon kannattavuuteen vaikuttavia muutoksia jotka todennäköisesti parantavat alan tuottavuutta ja kannattavuutta

toivottavasti lääkkeiden käyttö eläintenhoidossa pysyy suomessa kohtuullisella tasolla eikä sorruta liiaksi varmuuden vuoksi tapahtuvaan lääkitykseen tilakokojen ja tiloilla samoissa tiloissa olevien eläinten määrän kasvaessa

mikrobilääkkeitä käytetään nykyisin mikro bien aiheuttamien tulehdusten hoitoon ja käytettävät lääkkeet ovat pääasiallisesti samoja sekä ihmisillä että eläimillä

kuntien kaipaama verokertymä kyllä kasvaisi mutta loppuisiko samalla pienituloisten ja pienillä eläkkeillä elävien elämänhalu ja ajaisiko se heidät pitkiksi jonoiksi kelan toimeentuloluukulle vai jäisivätkö tarpeelliset lääkkeet ostamatta

mikrobilääkeresistenssi elintarviketurvallisuusuhkana on kasvava ja vakava globalisaation aiheuttama ongelma joka on kansainvälisesti arvioitu yhdeksi tärkeimmäksi uhkaksi ihmisten terveydelle

tämä edellä kuvattu kehitys haittaa ja masentaa myös työssä käyvää ikäluokkaa joiden tuttuja ja omaisia ja vanhempia edellä mainitut ovat

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa lausunnossaan että suomessa resistenssiongelma on toistaiseksi vielä hyvin vähäinen verrattuna moniin muihin valtioihin mutta on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota säännöksiin ja menettelytapoihin joilla voidaan varmistaa hallittu mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä

tässä hallituksen esityksessä hyvää on se että maksun kiinteistöveron perintää suunnitellaan siirrettäväksi ennakkoperintään jolloin kerralla maksettava summa ei muodostu kohtuuttomaksi

tosin silloin kun pienituloisen kokonaisvuositulot eivät enää riitä laskujen ja verojen maksuun niin ei siinä ole paljon apua laskujen pilkkomisesta pienempiin osiinkaan

mikrobilääkeresistenssin torjunnan kannalta keskeistä on torjua mikrobien aiheuttamia sairauksia ja infektioita siten että lääkkeiden käyttötarve vähenee

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen kuvaama malli että palvelut saadaan saman katon alta että se toisi kansalaiset samanarvoiseen asemaan on kyllä hyvin populistinen ajatus

valtakunnallisten eläinten terveydenhuolto ohjelmien tavoitteena on parantaa eläinten ter veyttä ja hyvinvointia ja siten vaikuttaa myös ennalta ehkäisevästi lääkitystarpeen vähentämiseen

eläinlääkärin oikeus luovuttaa mikrobilääkkeitä muuhun kuin eläinten hoitoon ja jatkohoitoon olisi sallittua vain terveydenhuoltoon kuuluville

jos asuu vielä pohjois suomessa niin ei ole niinkään lähellä se katto mistä saa palvelut

mikrobilääkkeiden luovutus edellyttäisi säännöllistä näytteenottoa eläimistä ja eläinlääkärin olisi myös käytävä eläinten pitopaikassa terveydenhuoltokäynnillä säännöllisesti

jää ihmetyttämään se että perussuomalaisilta perätään mallia

eläinlääkintää tulee kehittää siten että eläinlääkäri käy pitopaikassa säännöllisesti tarkastamassa tuotantoeläinten terveydentilan

tässä jää vielä huomattavaksi ettei ole paljon puhuttu mallin yhteydessä mihin yksityislääkäreitä enää tarvitaan sitten kun palvelujen järjestäminen siirretään kunnille joilla on leveät hartiat jotka pystyvät tuottamaan kaikille palvelut kunnallisesti

samalla hän suorittaa eläinlääkärin ammattitaitoa edellyttävät toimenpiteet ja lääkitykset ja ottaa tarvittavat näytteet laboratoriotutkimuksia varten sekä suunnittelee toimia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi

nykyään kun ihmiset ja kansalaiset liikkuvat laajemmin ja vapaammin kuin aikaisemmin kysyisin ministeriltä kun hän on paikalla

valiokunta on lausunnossaan korostanut että tilalla tapahtuvan työnteon joustavoittamiseksi erityisesti säännöllisesti eläinten pitopaikoissa käyvät eläinlääkärit ovat katsoneet tarpeelliseksi lääkkeiden luovuttamisen nykyistä laajemmin eläimillä tavanomaisesti esiintyvien sairauksien hoidon ja eläinten terveydenhoidon varaan

saadaanko sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietojen kirjaamisesta säästöjä ja voidaanko kirjauksia käyttää esimerkiksi tukihuijausten ja tukien moninkertaisen maksamisen ehkäisyyn

eläinten terveyteen ja hyvinvointiin lain muutoksella on todennäköisesti edullinen vaikutus koska eläinten omistaja ja haltija voi aloittaa tarvittavan lääkityksen välittömästi sairauden oireiden tai muun lääkitystarpeen ilmaannuttua

yritysten logistiset toimintamahdollisuudet rajoittuvat ja kunnan elinkeinorakenne näivettyy kun uusia yritys ja teollisuustontteja ei kyetä kaavoittamaan alueelle nykyistä infrastruktuuria hyödyntämällä

toisaalta yksittäisiä eläimiä ei jätettäisi lääkitsemättä sen vuoksi että eläinlääkäri tulisi kutsua paikalle erikseen toteamaan lääkitystarve

terveydenhuollon kehittämisen kannalta kehitetty lääkekirjanpito helpottaa kokonaiskuvan saamista kaikista pitopaikan eläinten lääkityksistä sekä siinä tapahtuvien muutosten seurantaa

eläimen omistaja tai haltija sekä terveydenhuoltotyötä tekevä eläinlääkäri voivat hyödyntää näitä tietoja terveydenhuollon lääkityksen suunnittelussa

arvoisa puhemies

on syytä korostaa tässä yhteydessä erityisesti sitä että tuottajiin kohdistuvaa byrokratiaa ei tule lisätä vaan asia tulee hoitaa nykyisten tieto ja kirjanpitojärjestelmien avulla